meillä on tieto siitä että esimerkiksi kouvolassa ja kotkassa ollaan ottamassa takaisin kunnan toimeksi niitä terveyskeskuksia jotka ovat aikaisemmin ulkoistettu yksityisen esimerkiksi medonen hoitoon ja nyt ne siis otetaan takaisin kunnan palveluksi

se ei liity tähän operaatioon mutta ympäristön tuhoaminen ja sellaisten kädellisten lajien kuten vuoristogorillojen sukupuuttouhka on asia jolta pohjoiset maat kehittyneet maat eivät voi sulkea silmiään nimittäin taustalla on usein sademetsäpuun ryöstö tunnetut ongelmat kuten veritimantit ja kaiken kaikkiaan siirtomaatalouden jälkeensä jättämä pirstaloitunut valtio jota diolle jonka pohja on ollut useita ja jonka pohja on rakennettu eri väestöryhmien vastakkainasettelulle niin kuin ruandassakin oli tutsien ja hutujen suhteen tutsit väestöryhmänä jota aikoinaan siirtomaaisännät käyttivät hyväkseen nimenomaan hutujen alistamisessa

arvoisa herra puhemies

tehokkuuden nimissä ja suojelun heikkouden vuoksi jugend ja kertaustyylisten rakennusten tilalle on noussut teräs ja lasikuutioita joissa riittää kerrosneliömetrejä

arvoisa puhemies

asell seurathan antavat koulutusta erinomaista koulutusta ja se on valvottua ja vastuullista koulutusta ja siellä nuoret kaverit oppivat pojat ja tytöt nuoret naiset ja miehet hyvin nopeasti hyvin asialliseen ja vastuulliseen aseen käyttöön

toinen asia puhemies on se että maakuntien liitoille siis tulee lisää tehtäviä ja voisi sanoa melkoinen määrä vastuuta

se on perusteltua etenkin koska pienituloinen henkilö ei pysty saamaan minkäänlaista työkustannuksia kompensoivaa avustusta tai tukea koska tämä työkustannus menee kotitalousvähennyksen puolella ja tehdään valtionverosta

heinonen käytti tuollaisen pontevan pitkälti retorisen puheenvuoron jossa hän sanoi tutustuneensa edelliseen lainsäädäntöön ja sen moniin sääntöihin pääsääntöihin ja poikkeuksiin

menettelynä oli myös suojelupyrkimyksen kohteena olevien rakennusten rikollinen vahingoittaminen joka on johtanut korvaamattomiin vahinkoihin ja lopulta rakennuksen purkamiseen

no tällaista tapahtuu

näin ollen tämä mitä silloin sanoin edellisen pykälän kohdalla vaalien ratkaisevasta merkityksestä on aivan adekvaatti tilanne

kaukolämpöverkkoon liittymisvelvollisuudesta voidaan siis säätää asemakaavassa

esimerkiksi entinen lääkäriliiton puheenjohtaja tohtori myllymäki on tällaista vienyt eteenpäin kouvolassa

mutta viime hallituksen aikana meillä oli jo ongelmia ja nykyhallitus on ehdottomasti mielestäni toiminut osin sillä tavalla että se ei ole aina tehnyt parastaan

pulliainen sanoi että emmehän me oikein tiedä kuinka paljon käsiaseita tässä maassa on ja käsiase on äärimmäisen harvoin metsästysase vasta ehkä sitten siinä loppuvaiheessa jos on jotain ongelmia eikä tällainen räiskintäase koskaan

meillähän on tällä hetkellä käytäntö että monet kunnat ovat esimerkiksi tontinluovutusehdoissa voineet tätä käyttää ja siitä on sitten tehty myös hallinto oikeuteen kanteluita

ja tämä asia joka nyt tällä hetkellä on esillä yhden käsitteen lisäys lainsäädäntöön tuskin on teidänkään käsityksenne mukaan sellainen että sitä nyt nostettaisiin johonkin varsinaiseen keskusteluun

mielestäni tällainen asia kuin pysäköinnin valvonta ja siitä annettavat sanktiot kuuluvat kuitenkin enemmän julkisen vallan suuntaan

mutta sellaisissa tilanteissa joissa on erilaisia tontteja tarjolla siis on erilaisia mahdollisuuksia energiankäyttöön tämä ei vähennä kilpailua

lisäksi olemme hoitaneet ilmastoasiamme muita selvästi paremmin ja suomalaisten hiilidioksidipäästöt ovat erityisen hyväksyttäviä

tässä mielessä se etenemistie että kunnallinen pysäköinninvalvoja hoitaisi tämän yksityisen alueen toimet olisi parempi vaihtoehto kuin että se tapahtuisi muuten

silloin kysytään mitä merkitsee käytännössä luonnon ympäristönsuojelulle jos maakuntaliitot hyvin voimakkaasti ikään kuin autonomisesti pääsevät yhteensovittamaan ympäristön ja luonnonsuojelua siis erilaisia suunnitelmia

tämä on etenkin kaakkois suomessa ongelma

eli ei tämä nyt sille joka yksinkertaista mallia etsii mikään yksinkertainen asia ole vaikka isänpäivän päivämäärän tietäisikin

kuitenkin me olemme päästöissä per capita siellä pronssisijalla maapallolla

nyt valtion korvausvelvollisuutta lain tasolla täsmennetään mitä valtiovarainministeriö onkin ehtinyt vastustaa ja tämä täsmennys kuuluu

hallitus on ilmoittanut valmistelevansa aselain kokonaisuudistusta ja vastaavansa niihin ongelmiin ja tämä aloite tulee varmasti saamaan sen yhteydessä sitten asiallisen käsittelyn myös valiokunnassa

tässä mielessä tämä alue on sellainen surullinen siirtomaakauden jälkeensä jättämä konfliktiseutu nimenomaan tämä suurten järvien alue

kempeleen tapauksesta on annettu päätös joka on ollut kunnan ratkaisun vastainen kempeleellä oli tilanne se että oli ainoastaan näitä yhden tyyppisiä tontteja tarjolla

millä tavalla sitten on toimittu huonosti huonommin kuin mitä olisi pitänyt

mutta muuten tämä retoriikka joka täällä on kuulunut ikään kuin lähtee siitä että suomalaisten suurimpia ongelmia on ollut se ettei tiedetä milloin kaupat ovat auki

näin ollen tämä yksityisten yritysten suorittama maksattaminen ja tällaisen sakon tai siihen verrattavan valvontamaksun asettaminen on huonompi vaihtoehto

arvoisa herra puhemies

muun muassa täältä husin piiristä tuli tieto siitä että ambulanssia ei lähetetä kiireellisenä silloin kun hoito ja hoivalaitoksessa tai hoiva asunnossa on tapahtunut aivoverenkiertohäiriö

itse pelkään että eri puolilla suomea lapissa pohjois pohjanmaalla löytyy maakuntaliittoja jotka eivät oikein näe omaa turvesuotaan pitemmälle ja ovat valmiit ehkä siis sanon kuitenkin ehkä käynnistämään sellaisia prosesseja tai tukemaan sellaista kehitystä että se ei ole ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta kestävää tai muuten luonnon monimuotoisuuden taikka luonnonvarojen käytön kannalta kestävää

rauhalan esiin nostama kysymys milloin se ase voi olla ja voiko lupaa pois ottaa on erittäin tärkeä näkökulma tässä asiassa

tämä asemakaavaan liitettävä mahdollisuus tehdä tällainen liittymisvelvollisuusehto tietysti avaa sellaisen ajatuksen että jos ei halua kaukolämpöön vaan jotakin muuta niin sitten voi valita toisen asuinalueen